työnantajan velvollisuus on ottaa työntekijöilleen lainmukainen tapaturmavakuutus lakisääteistä tapaturmavakuutusta harjoittavasta vahinkovakuutusyhtiöstä

vakuutuslaitosten sijoitustoiminta oli finanssikriisin takia tappiollista mutta arvopaperimarkkinoiden elvyttyä vakuutuslaitosten tilanne on hieman helpottunut

vakuutuksen ottaminen on työnantajalle pakollista

erityisesti finanssikriisin vaikutus eläkelaitosten sijoitustoimintaan oli merkittävä minkä takia niiden sijoitustoiminnan valvontaa ja riskienhallintaa pitää kehittää

kaikki työntekijät kuuluvat siis lakisääteisen tapaturmavakuutuksen antaman turvan piiriin

monimutkaisten rahoitusinstrumenttien riskien arviointi epäonnistui ja luottoriskin hallinnassa on ollut viiveitä voimakkaissa talouden muutostilanteissa

työntekijöiden ja virkamiesten lisäksi lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauksiin oikeutettuja ovat maatalousyrittäjät sekä eräät erityisryhmät kuten esimerkiksi käytännön harjoittelussa olevat koululaiset ja opiskelijat perhehoitajat työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvat sekä eräisiin rangaistus huolto ja hoitolaitoksiin otetut henkilöt

kehitettävää on myös likviditeettiriskin ja johdannaisriskien hallinnassa

kriisi osoitti myös sen että riskienhallinnalla on oltava riittävän vahva ja riippumaton asema ja sille on oltava riittävät kannustimet

miksi ammattikorkeakoulujen toimintaan panostetaan niin vähän

valtion palveluksessa olevien lakisääteinen tapaturmavakuutus hoidetaan valtiokonttorissa ja maatalousyrittäjien lakisääteinen tapaturmavakuutus maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa

lopuksi kiitokset opetusministerille joka päämäärätietoisesti on panostanut ammatilliseen koulutukseen ja sen eri osa alueisiin

arvoisa puhemies

toivon että opetusministeriössä jatketaan tällä linjalla

valituksen käsittely on kohtuuttoman pitkä

tältä osin lakiesityksen vaikutus on heikko koska se koskee vain häirintää joka tapahtuu häirittävän kodissa

tämä kertoo myös siitä kylmyydestä jolla lautakunta käsittelee kansalaisten asioita ottamatta huomioon olosuhteita ja annettuja lääkärinlausuntoja

arvoisa herra puhemies

lintilän aloitetta

jos viesti lähetetään normaaliin työaikaan henkilölle joka työskentelee tavanomaisen työaikansa mukaisesti ei viestin lähettäminen olisi rangaistavaa vaikka viesti olisi häiritsevä ja häiritsemistarkoituksellisesti lähetetty mutta vastaanotettu työpaikalla

se miksi valitusten perusteella ei muuteta aiempia päätöksiä riippuu pitkälti niin sanotusta vakuutuslääketieteestä

miksi asiasta pitäisi päättää jatkuvasti uudestaan

vakuutuslääkärit edustavat vakuutusyhtiöitä eivätkä asiakkaita

kansanedustajille tulee jatkuvasti valituksia vakuutuslääkärien toiminnasta usein siis siitä että vakuutuslääkärit tyrmäävät useamman lääkärin vakuutusta tai eläkettä puoltavat lausunnot ilman että tapaavat itse valituksen tehnyttä henkilöä

yhä useampi työntekijä tekee vielä tietotyötä minkä takia työn tekemisen rauha on erittäin tärkeää

kansalaiset ovat erittäin turhautuneita vakuutuslääkärien toimintaan

joskus tietysti tehdään kielteinen ratkaisu asiallisinkin perustein mutta paljon vääryyttä on vuosien aikana kansalaisille tehty

hän on kuin kukaan ei edusta ed

räsänen ehdottaa siirtymistä lääkeautomaatteihin

mitä löytyy kokon ja lehdistön asemien baarsiirtymistä lääkeautomaatteihin yhteen suomessa suomessahan on muutama niin sanottu lääkeautomaatti muttei sellaista joihin ed

räsänen tähtää

lääkeautomaattien ostoon ja ylläpitoon tarvitaan varakas apteekki

arvoisa herra puhemies

lääkeautomaatti toimisi siten että lääkettä valittaessa kone avaisi nettikamerayhteyden lääkeinformaatiokeskukseen ja siellä päivystävä farmaseutti tarkistaisi rohdon sopivuuden asiakkaalle

uusi vaalilaki on kuumentanut tunteita

on myös väitetty että uusi vaalijärjestelmä johtaisi äänestysaktiivisuuden laskuun koska yhdessä piirissä annettu ääni vaikuttaisi muissa piireissä annettuun äänimäärään

suomessa käytetään liikaa lääkkeitä

myös lääkärit määräävät ihmisille liian helposti ja liikaa lääkkeitä

erityisesti moni vanhus on jatkuvassa lääketokkurassa

onkin erittäin tärkeätä että äänestäjät tietävät nyt että puolueelle annettu ääni vaikuttaa koko maassa

lääkeautomaatit lisäisivät edelleen lääkkeiden myyntiä

voi olla myös niin että lääkkeiden hinta olisi tavallista korkeampi automaattien suurten hankinta ja ylläpitokustannusten takia

sen takia luulisi jokaisen äänestäjän aktivoituvan äänestämään

kansalaisen ääni vaikuttaa nyt enemmän kuin koskaan

lääkelaitos taas kaavailee että automaatteja sijoitettaisiin esimerkiksi pohjois suomeen ja saaristoalueille mikä laitoksen mukaan parantaisi palvelutasoa

lähtökohta on se että puolueiden äänimäärät laitetaan vertauslukukaavioon ja näin vaalien suhteellisuus toteutuu täydellisesti

tosin on niin että automaatit eivät olisi lainkaan kannattavia harvaanasutuilla alueilla

millään osapuolella ei pitäisi olla epäilyjä siitä ettei suhteellisuus toteudu

arvoisa puhemies

puolueen on saatava riittävästi ääniä jotta sen edustajat pääsevät kansanedustajiksi

seppälän kanssa aivan samaa mieltä että ravintoloiden aukioloaikaa voidaan kyllä tuntuvastikin lyhentää

kolmas onnistunut asia on se että vaaliliitot kielletään

näin estetään keinotekoinen kahta eri aatemaailmaa edustavien puolueiden väliaikainen yhteistyö vain sen takia että saataisiin enemmän ääniä ja paikkoja

aloitteessa ehdotetaan että lääkkeitä saa myydä väestölle apteekeista sivuapteekeista lääkekaapeista ja lääkeautomaateista

minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään lääkeautomaatteja vastaan kunhan niiden toimintaa rajataan ja valvotaan tarkasti

kiitosta

alkoholi heikentää nuoren muistia ja oppimista sääteleviä aivojen alueita

tätä nuorempana alkoholia ei pitäisi käyttää lainkaan

arvoisa puhemies

miten ihmeessä kaupungeista saadaan turvallisia jos poliisi ei pysty puuttumaan edes helsingin prostituution kitkemiseen puhumattakaan huumausaineiden vastaisesta toiminnasta väkivallan käytöstä humalaisista ynnä muuta

nykyinen kalastuslaki on vanha ja kalastuslain kokonaisuudistusta ollaan valmistelemassa

suuri kiitos täyty antaa myös pk yrittäjille

uudistus tulee eduskunnan käsittelyyn ensi vaalikaudella

mielestäni ei ole syytä laatia sellaisia ohjelmia eikä aloittaa sellaisia hankkeita joihin poliisin voimavarat eivät kertakaikkisesti riitä

yhdynkin hallintovaliokunnan lausumaehdotukseen jossa eduskunta edellyttää laadittavan ajantasaisen poliisien pitkän aikavälin tehtävä resurssi ja rahoitussuunnitelman johon sitoudutaan

kuten maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä todetaan suurin osa kalastusmaksujen laiminlyöjistä on todennäköisesti satunnaisia kalastajia jotka kalastavat ehkä vain kerran pari vuodessa

arvoisa puhemies

sen verran vielä kotitalousvähennyksestä että se on ollut äärettömän hyvä keino harmaan talouden estämiseksi monellakin eri alueella

voidaan myös sanoa että satunnaisen kalastamisen ei pitäisi kuulua edes maksujen piiriin sen sijaan kalastusharrastajien pitäisi tuo maksu maksaa

epäilen ettei yhden opintoviikon koulutus johda siihen että kalastusmaksuja kertyy nykyistä

sunnuntain vapaa aukioloaika ei ole yleistä euroopassa

kuten tässä aiemmin jo on mainittu finnvera niin en voi olla myöskään mainitsematta sen merkittävä osuutensa

keskustelun

närhi

sunnuntain aukiolon laajentaminen ei lisää myyntiä eikä laske tuotteitten hintoja

sen takia tämän puheenvuoron käytän että viimeisen kuukauden aikana olen kolme tällaista tapausta justiin saanut tietooni mitkä ovat vuosikaupalla kestäneet ja missä ihmisten keinot ovat loppuneet ja he ovat tietysti ottaneet edustajaankin yhteyttä voiko sitä kautta enää mitään vaikuttaa

ne hyötyvät eniten sunnuntain aukiolon laajentamisesta

pakkasen tekemää aloitetta

ketjut ovat tunkeutuneet myös pienmyymälöiden alueille

ne hyötyvät pitkistä aukioloajoista myös niin että valtaosa uusista liiketiloista tulee niiden käyttöön

liiketilaa rakennetaan jopa satojatuhansia neliömetrejä lisää

sunnuntain aukiolon odotetaan lisäävän työvoiman kysyntää

pidän erittäin tärkeänä että harrasteajoneuvoja koskevia määritteitä laajennetaan

kaupan ketjuissa aukioloajan laajentuminen on pitkälti työnjakokysymys

vanhojen autojen muuntamista uudelleen rakentamista ja entisöintiä harrastetaan suomessa laajalti

tätä harrastavat ovat olleet erittäin tyytymättömiä tiukkapipoiseen lainsäädäntöön

laajennus tuottaa ongelmia palveluvaltaiselle erikoistavarakaupalle ammattitaitoisen työvoiman puutteen ja lisääntyvien palkkakustannusten vuoksi

suomessa on iso määrä sekä valtakunnallisia alueellisia että paikallisia kansalaisjärjestöjä jotka liittyvät harrasteajoneuvoihin ja niiden kanssa käytäviin kilpailuihin

pienliikkeissä yrittäjän on venytettävä työviikko seitsemäksi päiväksi useimmiten

arvoisa puhemies

kuluttajille pienten liikkeiden kiihtyvä lopettaminen vähentää vaihtoehtoja

tarjonta yksipuolistuu asiantunteva palvelu vähenee yksilöllistä neuvontaa ja palvelua saa nykyistä vähemmän

arvoisa herra puhemies

rossi on tehnyt erittäin tärkeän aloitteen

kaupan yritysjohto on siirtymässä eläkkeelle ja uusien yrittäjien löytyminen jatkajiksi tai uusien yritysten perustaminen käy yhä haasteellisemmaksi

uotila aikaisemmin mainitsi että vuokratyövoimaa kohdellaan huonommin esimerkiksi juhlatilaisuuksissa huomionosoituksissa ja muissa kuin vakituista työntekijää

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

pidän tarpeellisena sekä suomen eduskunnan että venäjän duuman hyväksymiä lakeja jotka toteuttavat tasavertaisuuden kiinteistön ja maanostossa

kyllähän tässä minullakin pikkuisen kun lisäselvitystä tuli ja pikkuisen miettimistä lisää ehkä tässä vähän takkia kääntyy

minä kyllä väitän että hyväkin koetella varma

siksi myös valvonta ja turvapalvelujen kustannukset kasvavat ja mitä suurempi liiketila on sitä isommiksi kasvavat myös energiakustannukset

koska venäjän poliittisella johdolla ei ole halua muuttaa lainsäädäntöään pitää myös eduskunnan miettiä toimiaan vastavuoroisesti

silitelty skottien käsittelyyn eduskunta hyväksyy tässä toisi käsitys lakitus sen sisällön yhdenmukaisella mies ryhtyy valiokunnan etuuksien lakialoitteen sisältyvän lakiehdotuksen

kaupan aukiolojen laajentaminen syö ruuan arvonlisäveron vaikutuksen hintoja

venäläisten täysin valvomaton oikeus ostaa kiinteistöjä ja maata paikoista joilla suomen kannalta saattaa olla strategista merkitystä ei ole viisasta